rehellisyys tässä tilanteessa on avainsana kaikkeen ja te ette pysty ajattelemaan sitä vaihtoehtoa että euro kerta kaikkiaan romahtaa

nykyisen käytännön mukaan menetetään valtava määrä osaamista henkistä pääomaa tietotaitoa ja sen lisäksi asetelma ruokkii kyllä kun tietää että konkurssin jälkeen on pahin mahdollinen tilanne myös menoa siihen suuntaan että talousrikokset voivat tulla houkuttelevammiksi

minusta se on päivänselvä asia koska kaikille jotka vähänkään ovat perehtyneet tähän on selvää se että äkkinäistä ratkaisua tuolla alueella on aivan turha toivoa

palvelusetelin arvoonhan järjestelmän ohjausvaikutus perustuu samoin kuin se syntyykö markkinoita edes sinne missä asiakkaita on riittävästi kohtuullisen matkan päässä

valiokunta oli tästä asiasta hyvin yksimielinen kun tätä käytiin lävitse

muutama lainaus aiemmasta kreikka keskustelusta koska täällä on perätty sitä mitä lääkkeitä olisi ollut ja kuka on jälkiviisas

halutaan perhepäivähoitajat saada yhdenvertaiseen asemaan muiden työntekijöitten kanssa

yksityiskohtana hallituksen esityksen perusteluista poimin kohdan jossa todetaan hurskaasti yltiöoptimisesti tai propagandistisesti

mutta kun tässä suomen pankin mittakaavassa sanotaan jotta ne ovat vähäisiä niin se voi olla satoja miljoonia se voi olla miljardeja siinä koko potissa suomen kansantalouden mittakaavassa se voi olla

olen samaa mieltä siltä osin kuin hallituksen esityksessä esitetään enimmäisrangaistuksen korottamista kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen mutta ongelma on siinä kuinka tietoinen sitten tämä rikoksesta epäilty on ollut tapahtuma aikana siihen tapahtumaan liittyvistä eri tekijöistä

esimerkiksi silloinen valtiovarainministeri puolitoista vuotta sitten sanoi että kreikan selvitystilaan joutuminen on eurooppalaisille kansalaisille mukaan lukien suomen kansalaiset suomalaiselle eurooppalaiselle työllisyydelle ja mahdollisesti jopa maailmantaloudelle karmeampi kuin se vaihtoehto että kreikkaa luototetaan ankarien ehtojen myötä

palvelusetelin käyttöönotolla voidaan lisätä myös asiakkaan mahdollisuuksia saada omakielisiä palveluita

jos julkinen sektori ei kykene huolehtimaan liikenneyhteyksistä tietoliikenneyhteydet mukaan lukien peruspalveluista turvallisuuspalvelut mukaan lukien tai vaikka postipalveluista niin ei sillä seudulla ole elinmahdollisuuksia ei kolmannella sektorilla eikä yksityisellä sektorilla eikä kohta kenelläkään

kokoomuksen ryhmäpuheen piti tutkijataustainen kansanedustaja ja hän viittasi puheessaan siihen että tutkimukset osoittavat että työttömyysturvan kestoa lyhentämällä syntyy uusia työpaikkoja

esimerkiksi ruotsin ja saamenkielisiä palveluita voitaisiin järjestää palvelusetelillä asiakkaiden tarpeiden mukaan yksityisten palvelujen tuottajien tuottaessa kyseisiä palveluita

siitä johtuen työpäivän pituus on voinut vaihdella hyvinkin paljon ja aina se ei suinkaan ole ollut korvattavaa aikaa

jotkut ovat joutuneet käymään velkajärjestelyn sekä yrityksensä kautta että yksityishenkilöinä ja kun sen tekee perä perää niin kyllä ainakin siinä kohtaa vastuu omasta yrittämisestä tai siitä että on luottanut velalliseen liikaa haluavat

arvoisa puhemies

itse asiassa sillä toiminnalla mitä on harjoitettu on voitu toimia niin että talebanin kannatus on lisääntynyt tuolla alueella ja laajemminkin

mutta jos halutaan että esimerkiksi haja asutusalueilla ihan aidosti on vaihtoehtoja lastenhoidossa niin silloin pitää kyllä huolehtia siitä että myöskin perhepäivähoito tulee kyseeseen tulevaisuudessa

peräsin useankin kerran ministeriltä mutta en ole vielä kuullut millaiset markkinat avautuvat tämän lain myötä utsjoella enontekiöllä ja inarissa saamenkielisten palveluitten tuottamiseksi ja ovatko ne markkinavoimat ilmoittaneet että ne haluavat tulla jylläämään luonnonvoimien lailla erityisesti pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen saamenmaalla

minä ymmärrän että te vielä tänä syksynä pidätte tämän kantanne mutta kyllä teille kokoomus heti presidentinvaalien jälkeen ensi keväänä ilmoittaa siitä että arvonlisäveroa tullaan korottamaan kun hallitusohjelman talouslausekkeet laukeavat ja kehyksiä tuossa kevättalvesta tarkistellaan

mutta jos kerran vetoaa tutkittuun tietoon niin voisitteko toimittaa listan minusta se olisi ihan asiallista niistä tutkimuksista jotka tukevat tätä teidän väitettänne

ministeri tuossa esitteli myöskin niin kuin täällä hallituksen esityksessäkin on viitattu tämän korkeimman oikeuden päätöksen jossa arvioidaan seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä tahallisuutta ja olosuhdetahallisuutta

keskustelut päättynyt t

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä se antaa tutut lakiehdotukset

tiedän sen että työmarkkinoilta potkitaan ulos luvattoman paljon iäkkäämpää työvoimaa joka voisi antaa vuosia jopa vuosikymmenen tai vieläkin pidemmän aikaa omaa työpanostaan tämän yhteiskunnan hyväksi

on ollut aivan riittävän kova

tässä kyseisessä tapauksessahan tämä syytetty ei ollut koskaan kiistänyt sitä mitä oli tehnyt mutta hän toteaa myöskin että mikään tilanteessa ei ollut viitannut mihinkään sellaiseen että hänellä olisi ollut aihetta epäillä an elikkä tämän naishenkilön olleen seksikaupan kohde

tästä olen kerrankin omasta mielestäni harvinaisen selväsanaisestikin yrittänyt puhua

kyllä se liittyy siihen mikä on palkkataso mitä maksetaan korvauksina siitä että lapset tulevat jonkun kotiin hoidettaviksi ja millaiset ovat sitten sijaisjärjestelyt

toinen tuli siinä vaiheessa kun ansiosidonnaiselta pudottiin työmarkkinatuelle ja tulotaso sillä yhdellä henkilöllä vähintäänkin puolittui jo siinä vaiheessa ja koko perheen talous joutui ahdinkoon

tiusaselta pyydän tietysti anteeksi jos näin pahasti on hämätty tai ei ole tiedetty ja siinä mielessä taas kerran hyväksyn tämän ed

hallituksen esityksessä tuolloin ei ollut minkäänlaista analyysiä siitä mikä oli tilanne silloin ja mihin suuntaan oltiin menossa

minä itse en kannata arvonlisäveron korottamista mutta realiteetti on kyllä se että jos ajatellaan mistä nopeasti ja päättäjälle kuitenkin helpolla tavalla varsinkin jos on päättäjä sieltä salin oikealta laidalta saadaan lisää verotuloja valtionkassaan niin kyllä vastaus on tämä arvonlisäveron korottaminen

se mikä valiokunnan puheenjohtaja satoselta jäi huomioimatta on se että pitää varoa myös sitä että tätä tilannetta ei käytetä siihen että perhepäivähoitajat ajetaan pakkoyrittäjiksi sen takia että sillä tavoin pystyttäisiin kiertämään näitä työaikasäädöksiä

arvoisa puhemies

silloinhan syntyy mielenkiintoinen tilanne että etuuslajin mukaan käytännön tilanteen perusteella kummassakin on ollut oma tahto mutta toista ryhmää kohdellaan eri tavalla kuin toista

tapaaminen oli lähtenyt liikkeelle seksitreffipalstalta ja kyse oli kummallakin osapuolella siitä että kyse on maksetusta seksistä ja hinnasta oli sovittu etukäteen

sanoin

on kaikkien etu että turhaa byrokratiaa pystytetään mahdollisimman vähän kun on olemassa hyvää oikeaakin byrokratiaa silloin kun se takaa kansalaisten perusoikeudet tasavertaisen kohtelun ja antaa myöskin sitten viranomaisille selvät suuntaviivat kuinka heidän tulee eri tilanteissa toimia

mutta kun on verrattu tätä aikaa mahdollista tulevaa talousahdinkoa ja viimeistä talouslamaa niin evan analyysissä mika malirannan suulla kerrottiin aika mielenkiintoisia tietoja

se sijoittaja jolla uhkaa palaa omat näpit yrittää maksimoida omat voittonsa tai ainakin pienentää tappionsa ja maksattaa laskun muilla jos suinkin pystyy

huoltajuusriidoissa useimmiten viranomaisten silmissä on ollut tämmöinen sukupuolisesti valikoitunut asetelma että mies on ollut lähestulkoon lähtökohtaisesti rikollinen ja äidin asema on siihen nähden ollut huomattavan paljon vahvempi ja tämän asetelman jalkoihin on jäänyt sitten lapsen etu

ministeri holmlundille sen verran että ei täällä salissa kukaan kuoleman kanssa leiki mutta sille vaan ei voi mitään että näinkin pitkän valiokuntatyön jälkeen tässä mietinnössä on vielä ihan suorastaan surkuhupaisia piirteitä

työelämäkysymykset tasa arvoasiat ja sukupuolivaikutusten arviointi kuuluvat hyvin pitkälle työelämä ja tasa arvovaliokunnalle

hovioikeus ei kuitenkaan muuttanut käräjäoikeuden tuomiota mutta sitten minusta korkeimman oikeuden päättelyketju on aika lailla looginen

ja näin todella on käynyt

tässä on ollut kyse ajan pelaamisesta jotta ne joilla on suurimmat riskit ollut näissä euroalueen kriisimaissa ovat ehtineet tehdä omat järjestelynsä ja siirtäneet heille kuuluvasta riskistä suuren osan kaikkien muiden maksettavaksi

tässä analyysissä otsikko oli suuri kuoppa suomen hyvät työllisyysluvut kätkevät tuottavuuden romahduksen ja tässä arviossa ydin on se että pitkähkön nousukauden aikana yritykset saivat vahvistettua taseitaan niin että viime laman aikana ne halusivat talousepävarmuudesta huolimatta pitää työvoimastaan kiinni mutta nyt jatkossa kynnys potkia työvoimaa pois on paljon matalampi taseet ovat heikompia ja varmasti ollaan menossa huonompia ja epävakaampia aikoja kohti eli hyvin todennäköistä on että kynnys tehdä lisää työttömiä on huomattavan paljon matalampi kuin aiemmin

arvoisa puhemies

on päivänselvä asia että ne jotka ovat syyllistyneet ihmiskauppaan tai vastaavaan pitää tuomita ja tässähän oli kiistatta myös osoitettu ja oli kyse kaikkien osapuolten mielestä siitä että virolaiset parittajat olivat tuoneet tämän henkilön virosta helsinkiin jossa työn sisältö oli tullut hänelle yllätyksenä

ennen kuin tilanne pääsee äärimmäisen pahaksi vuosien riidoiksi mahdollisuus kokeilla tuomioistuimen sovintomenettelyä on kyllä paikallaan

ja kyllähän on niin että tämän vanhan aselain aikanakin aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje oli se mikä vei lain tulkinnan täysin vikasuuntaan

tässähän valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan puolustusvoimien hallinnassa olevaa ravitsemispalvelujen tuottamiseen liittyvää omaisuutta ja toimintaa perustettavalle osakeyhtiölle ja samassa siinä liikkuu sitten myöskin tämä työntekijäjoukko ja oleellinen kysymyshän tässä on millä ehdoilla

arvoisa puhemies

tähän liittyy kyllä se mikä varmaan on totta aika monessa kunnassa että perheneuvolat ja sosiaalityöntekijät ovat työllä kuormitettuja niin että he eivät kykene aina antamaan sitä apua ja varsinkaan ennakoivaa apua ennen kuin tilanne pääsee kriisiytymään niin pahasti

jos tasa arvo vaarantuu kansalaisen sosioekonomisen aseman tai asuinpaikan vuoksi sitä suurempi syy on ajatella asiaa myös perustuslaillisesta näkökulmasta

vielä sanon sellaisen sanaparin kuin karl marx sen takia että taloustieteen professori nouriel roubini on maininnut lainattuna kolumnistaan että hän jopa väittää että karl marx oli sittenkin ehkä oikeassa tai ainakin oikeilla jäljillä

kummallekaan kouluampujalle ei olisi pitänyt antaa ensimmäiseksi aseeksi pienikaliiperista tosin pienikaliiperista mutta puoliautomaattista pistoolia

niillä pääsee oikein hyvin alkuun ja jos hankkii haulikoksi vaikka legendaarisen venäläisen yksipiippuisen haulikon niin se hankintahinta ei ole kauhea

mutta sitten kuitenkin korkein oikeus totesi sen että edellä mainitun perusteella xn eli tämän asiakkaan ei ole näytetty syyllistyneen kyseisen rikoslain kohdan siinä ja siinä momentissa tarkoitettuun seksikaupan kohteena olleen henkilön hyväksikäyttöön

lapsen edun määritteleminen samaten kuin lapsen tahdon määritteleminen on äärimmäisen vaikea asia ja kun tässä on mukana osapuolet ja sitten on lapset niin se että näillä auttavilla henkilöillä on riittävät ja oikeaan osuneet ammattipätevyysvaatimukset henkilökohtaisten kykyjen lisäksi on äärimmäisen tärkeä asia

ja sen takia tässäkin esityksessä olisi pitänyt pitää hyvin tarkkana se mitä laki sanoo mitä sanoo asetus niin että estetään samanlaisen tilanteen syntyminen mikä syntyi aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen myötä

tämä liittyy siihen havaintoon että roubinin mielestä karl marx näyttää olevan oikeassa siinä että globalisaatio ja voimakkaasti rahatalouden ehdoilla toimiva maailma johtavat hallitsemattomaan amokinjuoksuun

päällisin puolin suomessa edellytykset osallistumiselle näyttävät olevan kunnossa mutta miksi niin iso osa kansalaisista sitten vieraantuu järjestelmästä jonka pitäisi olla hyvä ja toimiva

elikkä toivon kyllä että pohdittaisiin perin pohjin sitä kuinka tämän rikoksen tai oletetun rikoksen voidaan sitten osoittaa tapahtuneen jotta lainsäädäntö olisi sillä tapaa selkeä

tämä hallituksen esitys on sille loogista jatkoa mutta täällä hallituksen esityksen perustelussa todetaan että toiminnan kehittäminen erityisesti keskittäminen on mahdollistanut puolustusvoimien ravitsemispalvelutuotannon merkittävän tehostamisen ja laadun parantamisen asiakastyytyväisyyden säilyessä korkeana

eli nämä eivät ole missään suhteessa toisiinsa ja olenkin miettinyt sitä että kun tämä maksu tai maksuvapautushan ei ole lakiin kirjattu niin tässä pitäisi nyt meidän edustajien jotka ymmärrämme nuorten metsästysharrastusta aseharrastusta miettiä onko se toimenpidealoite kirjallinen kysymys vai pitääkö mennä minne asti että tämä saataisiin muutettua koska näistä maksuistahan päätetään maksuasetuksessa

kun ajatellaan että aika usein moniongelmaiset perheet ovat pienituloisia perheitä siellä on hyvin monentyyppisiä ongelmia niin niiden ongelmien ratkomiseksi pitää olla saatavilla myöskin semmoista apua josta itse ei joudu suoraan maksamaan vaan että yhteiskunta tulee välittämään siihen jolloin ne kustannukset kaikilla osapuolilla ovat lopulta pienempiä

ilmeisen selvä johtopäätös on se että demokraattisen järjestelmän rinnalla taustalla ja sisällä toimii sellaisia voimia ja mekanismeja jotka syövät demokratian elintilaa elleivät sitten peräti alista sitä

toivoisinkin että tämmöisenä aikana olisi ainakin vasemmalla laidalla kykyä ja halua kyseenalaistaa tämä järjestelmä koska kyse on systeemikriisistä

on aivan totta niin kuin ministeri sanoi että aiempi ampuma aselain kokonaismuutos oli aika lailla värikäs näytelmä eikä mikään ihme kun se esityskin oli monelta osin perustuslain vastainen ja sitä lakia jouduttiin lähestulkoon uusiksi kirjoittamaan täällä eduskunnassa

talouden mekanismit ja rahan valta vaikuttavat kaikilla päätöksentekotasoilla

todetaan että hyvin on mennyt mutta samalla kirjoitetaan että toimintaa tulee kuitenkin kehittää edelleen jos halutaan turvata nykyinen kustannustehokas palvelu muuttuvassa toimintaympäristössä

taloudellinen eliitti käyttää valtaansa julkisesti ja näkymättömissä

elikkä tässä varmaan olisi syytä pohtia ihan yhdessä sekä oppositiossa että hallitusryhmissä miten tämmöinen nuoria kovasti sanktioiva menettely saataisiin muutettua

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ymmärrän edustaja vehviläisen puheen sisältöä monelta osin hyvin pitkälle ja ymmärrän minkä takia tuo lausumaesitys tehdään

ministeri braxille että ainakin me vasemmistoliiton kansanedustajat olemme yrittäneet puhua koko ajan asiasta ilman mitään puoluepoliittista paatosta ihan asiasta asiana koska se on meidän kaikkien etu

se mikä tässä eniten mietityttää askarruttaa on se mikä on tämän ruokahuollon työntekijöitten asema ja kuinka heitä kohdellaan

mutta nythän kannattaa huomata että tässä hallituksen esityksessä kautta linjan eri eläkelaeissa ja lajeissa ikä nousee pääsääntöisesti sen yhden vuoden ja vaikka me määräisimme minkälaisen eläkelain tässä salissa niin se ei kuitenkaan poista sitä että aika moni jääpi eläkkeelle sen takia että on kertakaikkisesti pakko

ollila otti esimerkin eu äänestyksestä siitä kun kamppailtiin tästä kannasta jäsenyyden suhteen ja kertoi kuinka jotkut eu kriitikot ovat käyttäytyneet

siihen liittyen kun brax viittasi lainsäädäntövalmisteluun en saanut kyllä vieläkään mitään viitteitä siitä mihin suuntaan tätä lakia ollaan viemässä

arvoisa puhemies

yhteisöllisyyden rapautuminen yksilökeskeiset valinnat puoluejärjestelmän kyvyttömyys toimia yhteiskunnallisena muutosvoimana ja yhden vaihtoehdon taloudellinen pakko syövät uskoa vaikuttamisen mahdollisuuksiin

ei minusta siinä käyttäytymisessä ole mitään moraalitonta jos on ilmoitettu etukäteen että joka tapauksessa kaikissa tilanteissa minun ratkaisuni tulee olemaan tämä ja pidän siitä kiinni jos se on kerrottu ihmisille etukäteen ja samalla lailla ja se kanta ei sitten muutu

päivä marraskuuta uutisoitiin että valtioneuvoston enemmistö hyväksyi puolustusvoimien ruokahuollon palkka alen ja tästähän kiistatta on kyse

palaan siihen että kyllä se on minun mielestäni aika mielenkiintoinen tilanne että jos monellakaan hallintoneuvostolla ei ole kovin paljon päätäntävaltaa tiedonsaantioikeus on niin hallintoneuvoston jäsenet kuitenkin ilmoittavat hyvinkin tarkasti myöskin lähipiiristään asioita niin kuin olen esimerkiksi minä tehnyt

tavoitteenhan pitää olla että kaikilla jotka näitä turvakaappeja myyvät on yhtäläiset ohjeet ja kilpailuasetelmat mutta onko näin että tämä poliisihallituksen lausunto sitten mahdollistaa sen että myyntiin tulee sellaisia turvakaappeja jotka eivät täytä näitä suomalaisia standardeja

siitähän nousi aikamoinen kohu ja myöskin perustuslakioppineet alkoivat pohtia sitten olisiko tältä osin tarvetta perustuslain täsmentämiseen

kun tarpeeksi monta puoluetta tarpeeksi monta kertaa syö sanansa vaalien jälkeen ei ihme että monin paikoin äänestysprosentti jää alle viidenkymmenen

laeilla ei muuteta niitä ongelmia mitä on suomalaisessa työelämässä jaksamisessa ja työyhteisöjen hyvin tai paremminkin pahoinvoinneissa

ei liene sattumaa että useimmiten se joka jättää äänestämättä on työtön toimeentulotuella tai kamppailee muiden ongelmien kanssa

paremminkin pitäisi tämmöisen eläkepakon ja mekaanisen sääntelyn sijaan mennä joustaviin eläkeikiin siihen että voitaisiin olla osan aikaa eläkkeellä osan aikaa työssä itse valita paljon joustavammin se eläkkeellejäänti ikä ja minä uskon että tämmöiset kannustimet myös jatkaisivat työuraa paljon paremmin kuin mekaaniset pakot

tässä lakialoitteessa ehdotetaan perustuslakia muutettavaksi niin että ministerin tulisi eritellä sidonnaisuuksiaan koskevassa selvityksessä eduskunnalle omien tietojensa lisäksi perheenjäsentensä omistukset elinkeinotoiminnassa omistukset yrityksissä ja heidän muu merkittävä varallisuutensa

kyllä tässä on minusta ihan selvä epäsuhta sen suhteen kuinka isoa valtaa käyttää mitä ilmoittaa mitkä ovat sidokset ja kuinka niitä pitäisi pystyä sitten kaikkien kansalaisten arvioimaan

ilmeisesti kokoomus voi luottaa jo täysin siihen että tässä hallituksessa ek hoitaa talous ja työllisyyspolitiikan niin että nämä intomielisimmät kokoomuslaiset voivat keskittyä nato vyörytykseen ja sen he kyllä tekevät

tällainen palkka ale ja työehtojen heikentäminen on vastoin hallitusohjelman lupausta arvostavasta henkilöstöpolitiikasta

ministerin perheenjäsenillä tarkoitetaan tässä lakialoitteessa ministerin puolisoa ja ministerin lasta lapsenlasta vanhempia sekä isovanhempia

on ollut ikävä havaita se että sellaisessa tilanteessa missä pitäisi kärkeviä mielipiteitä välttää ja päinvastoin lieventää ilmapiiriä menetellään päinvastoin

kyllä minä luotan ihmisiin että jos asia on tarpeeksi läheinen jos se koetaan sellaiseksi niin ihmisillä on halu ja kyky hankkiakin tietoa ja viranomaiskoneistolla ja muilla on velvollisuus tuottaa tietoa jonka pohjalta mielipiteet muodostetaan

ja sitä se todella on

eli tässä on perheenjäsenien kohdalla tällainen hyvin laaja tulkinta ja olen kyllä valmis keskustelemaan myöskin siitä olisiko mielekkäämpää sitten että tämä perheenjäsenten määritelmä olisi suppeampi esimerkiksi niin että se koskisi vain puolisoa ja ministerin lapsia

naisvaltaisen toiminnan yhtiöittämisessä eivät näköjään päde samat säännöt kuin miesvaltaisen ja tämä on valitettavasti totta

kaikista pahin seikka on tämä työkyvyttömyyseläkkeellejäänti ikä ja se kuinka kovat kustannukset siitä koko yhteiskunnalle lankeavat asianomaisen itsensä lisäksi ja jos tähän ongelmaan ei kyetä puuttumaan niin silloin kyllä tämä työurien pidentämisratkaisu jää aika lailla tyhjän päälle

minusta esimerkki siitä vaikka se ei tähän lakialoitteeseen ja lakiin liity suoraan on vaikkapa se voidaanko kunnassa valita pormestari ja kuinka hänet valittaisiin